katsomme myös että tasa arvoinen ja hyvä opetus on maamme menestyksen perusta joten lisäisimme rahaa peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon

rikkidirektiivin kuristamalle vientiteollisuudellemme emme halua antaa uutta lisäkurimusta suunnitellun windfall veron muodossa

tämä saadaan aikaan kotimaisen energian asemaa eli lähinnä turpeen asemaa suhteessa kivihiileen parantamalla

puolustusvoimille poliisille rajavartiolaitokselle tullille sekä oikeuslaitokselle on tehty leikkauksia jo aivan liikaa

ne eivät enää kunnolla suoriudu niille asetetuista tehtävistä

kansainvälistyminen tuo meille mahdollisuuksien joita tässä edustaja kontula äsken hienosti kuvasi tämän viisumivapauden tulemisen myötä lisäksi joitakin uhkia jotka heikentävät sisäistä turvallisuuttamme

ja kun puhuttiin tästä kuinka eussa voisimme ponnekkaammin ajaa tätä viisumivapautta niin olen itse sitä mieltä että jos se viisumivapaus kerran on tullakseen ja siitä varmasti paljon hyvää tulee myöskin tulee kustannuksia niin kaikki nämä kustannukset mitä suomen tullille rajalle poliisille ja näinpäin pois tulee hoidettaisiin sitten eu panostuksella

esimerkiksi tieverkkoon ja julkisten rakennusten homekorjauksiin olisikin nyt investoitava sillä ne tasaisivat suhdanteita

näiden investointien aikaistamisella olisi näitä suhdanteita tasaava vaikutus

ne olisi järkevä toteuttaa juuri nyt sillä korkeasuhdanteen ehkä joskus mahdollisesti myöhemmin tulevaisuudessa koittaessa tämänkaltainen toiminta muuttuu kalliimmaksi

arvoisa puhemies

edellä mainituista kohteista saisi helpostikin säästettyä yli miljardin euron summan ilman että kenenkään suomessa asuvan suomalaisen tilanne siitä heikkenisi

arvoisa rouva puhemies

samoin esimerkiksi poliisit ovat kertoneet minulle että tämä vuorotteluvapaa on parantanut heidän työssäjaksamistaan olkoonkin ettei tätä työssäjaksamista oikein voida mitenkään objektiivisesti mitata

en ole innostunut tästäkään leikkauksesta niin kuin en oikeastaan mistään suomen kansalaista koskettavasta leikkauksesta joita hallituksemme nyt tiukkana aikana joutuu tekemään

kuitenkin tämä leikkaus kohdistuu verraten hyvinvoiviin ihmisiin sellaisiin joilla on työpaikka ei siis eläkeläisiin lapsiin opiskelijoihin tai sairaisiin ei edes pakolaisiin

edelleenkään kuunnelkaapas nyt edustaja modig loppuun saakka nimittäin ei ole oikein mitään kunnon näyttöä siitä etteivätkö nämä vuorotteluvapaan sijaisuuksien ansiosta työllistyneet henkilöt olisi työllistyneet muutenkin

asiantuntijoita valiokunnassa kuultuani nimittäin selvisi että osa naisista oli joutunut vuorotteluvapaan aikana tulemaan toimeen puolisonsa tuloilla

näin siis olemassa ollut järjestelmä on pienentänyt niin sanottua naisen euroa sekä edelleen heikentänyt pienipalkkaisten naisten eläkekertymää

arvoisa puhemies

sen sijaan sitä opposition perustelua en usko että vuorotteluvapaa lisäisi työssäjaksamista jos vuorotteluvapaa joissakin tapauksissa käytetään kuten täällä on kuultu jopa saman puheen aikana omaisten hoitamiseen

tässä viime viikolla kansanedustaja oras tynkkynen täällä salissa siteerasi suoraan meille muille kansanedustajille wikipediaa ja kertoi mikä on harakiri

omaishoito nimittäin on raskasta työtä eikä se mitenkään helpota työssäjaksamista jos työhön palataan rankan omaishoitojakson jälkeen

sen sain itse todeta viime keväänä muutaman päivän vanhana kansanedustajana kun olin menossa ylen kaakkois suomen uutisten haastatteluun tämäkin laitos sai nytten sitten uuden rahoitusmallin onnea vaan heille ja meinasin joutua siellä mutkaisella tiellä vakavaan hirvikolariin

ihan läheltä käytti

tämän vuoksi sillä liikkuu paljon raskasta liikennettä

arvoisa rouva puhemies

ei minun näkemykseni mukaan mitä minä tuota luin ole mitään selkeää näyttöä siitä etteivätkö nämä vuorotteluvapaasijaisuuksien aikana työllistyneet henkilöt joita toki siis on olisi työllistyneet muutenkin vaikka ei tätä vuorotteluvapaan mahdollisuutta olisi ollut

kuitenkin vaalien alla kiinnitti huomiota tätä tietä ajellessa eräs vaalimainos

jos oikein muistan sillä suunnalla eräs nyttemmin ministeriksikin päätynyt kansanedustajaehdokas kirjoitti jotenkin tähän tapaan että tänne tarvitaan uusi tie

ne ovat nyt nytkähtäneet eteenpäin mutta tämä on meidän maamme kilpailukyvyn ja venäjän liikenteen kannalta erittäin tärkeä tieosuus ja jos ei hallituksen puolelta tule niin sitten viimeistään ensi vuonna oppositiosta jyrisee

arvoisa puhemies

edustaja kaj turunen oman puheenvuoronsa päätteeksi otti hyvin kauniilla tavalla osaa siihen suureen suruun joka nyt on kohdannut pohjois korean sitkeää kansaa

minä omasta puolestani haluan toivottaa rauhallista joulua ja kaikkivaltiaan siunausta suurelle seuraajalle kim jong unille ja tsemppiä vaativaan tehtävään

tämän jälkeen äiti ei voi enää niin helposti kuin aiemmin estää isyyden tunnustamista ja se parantaa erityisesti niiden lasten jotka syntyvät avioliiton ulkopuolella oikeudellista asemaa

se mitä vielä toivoisin olisi isän aseman vahvistaminen ja parantaminen myös erotilanteissa mistä edustaja niikko erityisesti äsken puhui

olisi kohtuullista jos isyyslakiin olisi nykyistä selvemmin kirjattu se että vanhemmat pyrkisivät sopimaan jo lapsen syntyessä ettei mahdollisen erotilanteen koittaessa lasta vieraannutettaisi kummastakaan vanhemmastaan

tarkistin tässä nyt mitä epäselvällä käsialallani olin näihin papereihini rustannut ja kyllä vain olitte oikeassa kyllä minä sairaistakin puhuin

tämä leikkaus kohdistuu verraten hyvinvoiviin ihmisiin sellaisiin joilla on työpaikka ei siis eläkeläisiin lapsiin opiskelijoihin tai sairaisiin

tällä tietenkin tarkoitin sellaisia niin sairaita ihmisiä jotka eivät voi työskennellä en heitä jotka sairastavat työpaikoilla

katselmuksia on tehty jo vuosikymmenten ajan mutta tällä lailla niistä ollaan säätämässä nyt pakollisia

entä tapahtuuko rakennusten energiatehokkuudessa neljän vuoden välein niin suuria muutoksia että yli tuhat euroa maksava energiakatselmus on todellakin tarpeellinen

toteutuessaan tämä hanke lisäisi juuri sellaista byrokratiaa josta näissä meidän korupuheissa täälläkin on haluttu päästä eroon ja joka haittaa näitten yritysten keskittymistä siihen varsinaiseen toimintaansa

syypäänähän tähän jälleen kerran on tietysti eu ja sen energiatehokkuusdirektiivi